tässä on vähän se asetelma niin kuin entinen ministeri sanoi että minä teen nyt päätöksen teidän tehtävänne on keksiä perustelut

hallitusohjelmassa todetaan että peruskunta muodostuu työssäkäyntialueista yksiselitteisesti

mutta sitten asia minkä halusin ottaa esille

puolitoista vuotta sitten kokoomus erityisesti vaatimalla vaati ja esitti voimakkaasti että asetetaan parlamentaarinen komitea kuntalainsäädännön kokonaisuudistamiseksi

sitten haluan ottaa vielä sen koska moni asia tässä on sivunnut pääkaupunkiseutua että minua on ihmetyttänyt se että hallitusohjelmassa metropolialueen linjaukset ovat todella kevyet

arvoisa puhemies

käynnistin valmistelutyön jotta parlamentaarisesti kaikki oppositioryhmät pienintä myöten ovat valmistelussa mukana ja asetin työryhmän valmistelemaan ja se valmistelu oli perusteellinen

kuntien lukumäärä väheni yli

on erittäin tärkeää niin kuin tässä keskustelussa on tullut esille että meidän viestimme on yhtenäinen ja tätä ulkoministeri soinin lausuntoa on nyt käsitelty aika perusteellisesti

keskusta ei ole koskaan vastustanut eikä vastusta kuntaliitoksia kun ne tehdään vapaaehtoisella pohjalla mutta tässä on lähtökohta että kuntarakenteen muutos on kaiken ydin ja se ei ole vaan kysymys on miten palvelut järjestetään

minusta näyttää siltä että keskeinen osa opposition käyttämistä puheenvuoroista haluaa korostaa eroja eikä osoittaa miten me olemme yhtenäisiä

tämä on aika erikoinen

siksi paras hanke oli kunta ja palvelurakenneuudistus ja kuntien välinen yhteistyö oli tasavertainen vaihtoehto

arvoisa puhemies

lopuksi palaan vielä siihen peruskysymykseen että niin merkittävä asia kuin tämä kiinteistöveron poistaminen verotulon tasauksesta olisi pitänyt valmistella kunnolla

minusta pääministerin ilmoituksessa tämä viesti tuli hyvin selkeästi yhtenäisesti

tässä lähdetään siitä että tehdään jättikunnat ja jos ei se onnistu vapaaehtoisesti niin vapaaehtoisella pakolla tai painostuksella tai kaaoksella

arvoisa puhemies

meillä on kehittynyt poikkeuksellisen hyväksi kyky tulkita väärin toisen lausuntoja ja tehdä siitä mörkö ja sitä sitten puolustaa

yhdyn niihin kiitoksiin että lakivaliokunta on tehnyt perusteellista työtä mutta olisin odottanut vielä vähän konkreettisempia ehdotuksia

nyt ei siihen liittyen ole mitään erilaisia vaihtoehtoja välimuotoja muuta kuin niin kuin osmo soininvaara hyvin blogissaan sanoi puolihuolimattomasti meni läpi

hyvät kollegat kyllä meidän täytyy kehittää tätä keskustelukulttuuria että me saamme näitä asioita yhdessä eteenpäin

jokunen asia siitä

kun sitä promillerajaa ei alenneta niin viestihän on se että pikkusen päissään voi ajaakin ja se viesti ei ole oikea

toinen asia johon kiinnitän huomiota on ajoneuvon takavarikoiminen valtiolle

arvoisa puhemies

montako työtuntia käytettiin sitten paras hankkeen käynnistämiseen minä luulen että paljon vähemmän meni ruutia kuin on mennyt tässä tämän nykyisen hallituksen hankkeessa ja tuloksia saatiin aikaan

mutta näyttää siltä että tästä kuntarakenteesta on tullut aivan itsetarkoitus

me käymme täällä lamppujen alla melkoista debattia väittelyä summista jotka ovat marginaalinen osa budjetin loppusummasta ja kuitenkin meidän pitäisi pystyä yhdessä viemään asiaa eteenpäin

kyllä kuntaliitoksia varmasti tapahtuu tulevaisuudessakin mutta ne tapahtuvat vapaaehtoisella pohjalla

jäin vähän hämmentyneeksi hyvinkin

sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisen uudistamisessa käytännössä kaikki alan asiantuntijat tukevat sitä keskustan esittämää peruslinjausta ja sen perusteella pystytään palvelut parhaiten turvaamaan

teillä on ollut valtiovarainministerin salkku ja keskeinen rooli talouspolitiikassa ja perintö on karmaiseva

minä en halua moittia sitä enkä erikseen jäädä haukkumaan vaan meidän pitää katsoa eteenpäin mutta on aivan kohtuutonta sanoa että tämä hallitus on nyt jotenkin munannut

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tässä lakiesityksessä ehdotetaan jatkettavaksi kahta työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamista koskevaa lakia

täällä on esillä paras hankkeen jatkuminen ja on sanottu että tämä kuntauudistus on suora jatko paras hankkeelle

yhteistä on se mikä hallitusohjelmassa todetaan että tavoitteena on turvata palvelut mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti ja niin edelleen

ja se kuntarakennetyöryhmä joka jatkaa sitä työtä kun viime maaliskuussa nimitin kuntahallinnon rakennetta pohtimaan työryhmän sen toimeksianto muutettiin totaalisesti

herra puhemies

sen tehtävänä on valmistella niitä kriteereitä niin kuin tässä ministeri virkkunen totesi joilla työssäkäyntialueisiin perustuva kuntarakenne saadaan aikaan eikä pohtia erilaisia vaihtoehtoja

toinen on niin sanottu vahva peruskunta ja toinen on vastuukuntamalli mutta missä ovat ne muut ratkaisut

tämä on sentään rakennella niin on kuntarakennelakia valmistelevan työryhmän toimeksianto minusta on samantyyppinen niin kuin se kun kerrallinen ministeri vuosia sitten totesi että me on tehty nyt päätökset keksikää te perustelut

arvoisa puhemies

jos tämä kuntauudistus toteutetaan tällä tavalla niin kuin suunnitelmat ovat että lopputulos on noin sata kuntaa tai jopa alle siinä tehdään korvaamatonta vahinkoa meidän kunnallishallinnollemme

ministeri virkkunen oli todennut että hän ei niin kovin suurta painoa aseta kunnalliselle itsehallinnolle

se on aika lujasti ministeriltä kuntaministeriltä sanottu asiasta joka on meidän perustuslaissamme hyvin vahvaksi noteerattu

ei nyt kannata lähteä kovin voimakkain toimenpitein tätä asiaa viemään

sitten tässä on keskusteltu tästä pakosta ja tässä ovat monta kertaa sekä ministeri että myöskin kokoomuksen edustajat todenneet että he eivät aja pakkoliitoksia

mutta jos puhutaan jatkuvasti niin kuin hallitusohjelmassa todetaan että hallitus toteuttaa tämän uudistuksen eikä vain käynnistä ja pannaan perälauta ja valtio käyttää vahvaa ohjausta sekä lainsäädännöllistä että taloudellista mistä muusta on kysymys kuin pakosta

ja jos vielä ministeri toteaa että perustuslaki ei aseta estettä sille etteikö tavallisella lailla voida pakottaa kuntia liittymään mikä muu johtopäätös tästä sitten tulee jos sanotaan että emme meinaakaan

näyttää siltä että suuri yksimielisyys on siitä että tarvitsemme välttämättä talouskasvua julkisen talouden tasapainottamista ja kasvua nimenomaan uusille toimialoille myös entisille

arvoisa puhemies

haluan vielä kiittää tarkastusvaliokuntaa tärkeän ja laajalti vaikuttavan asian hyvästä käsittelystä ja hyvistä ehdotuksista

kuka sitä uskoo

se luo työpaikkoja

tässä ponnen toisessa kohdassa tarkastusvaliokunta esittää tämän tietohallintolain täytäntöön panemista tai sen mahdollisuuksien hyväksi käyttämistä

siihen tulee kiinnittää huomiota ja paras hankkeessa tähän asiaan aika vahvasti kiinnitettiin mutta ne toimenpiteet eivät ole monilla kaupunkiseuduilla kovin paljon edenneet

on mielenkiintoista että tämä sdpn vaihtoehtobudjetti syntyi hyvin vähän aikaa viime hallituskauden päättymisen jälkeen ja sdp oli ei vähäisessä vastuussa valtiovarainministeripuolueena

oulun seudulla on tapahtunut itse tiedän koska olen oulun seudulta ja ollut kuntayhteistyössä tiiviisti mukana mutta kaikilla seuduilla ei ole kovin paljon tapahtunut

tietysti epäonnistumisesta oppii

mutta mielenkiintoista on se että hallitusohjelmassa ei todeta metropolialueesta oikeastaan juuri yhtään mitään tai on hyvin löysät kirjaukset ja se on kuitenkin monessa yhteydessä todettu että tässä se yksi iso ongelma on

vankkumattomana kunnallisen itsehallinnon kannattajana olen kuitenkin tässä asiassa sitä mieltä että tässä täytyy käyttää myös keskitetysti vaikutusvaltaa ja valtaa

kun tietojärjestelmiä uusitaan tällä hetkellä monessa kunnassa täytyy ottaa huomioon se että järjestelmät ovat yhteentoimivia että ei tehdä sellaisia investointeja jotka aiheuttavat sitten ongelmia tulevaisuudessa

siellä ovat myöskin isot rahat ja siellä ovat myöskin isot tuottavuusongelmat tai tuottamattomuusongelmat ja todelliset himmelit ja myöskin demokratiavaje ja minä en halua missään tapauksessa asettaa vastakkain pääkaupunkiseutua ja muita

tässä asiassa vastuu on sekä keskushallinnossa että myös paikallisella tasolla

näin toimien voidaan päästä hyvään lopputulokseen

vielä haluan ottaa esille sen että tämä hanke tällä tavalla toteutettuna ei perustu mihinkään tutkimukseen

tästä saadut kustannussäästöt tulevat olemaan todella merkittäviä

tästä ovat kunta alan asiantuntijat hyvin huolissaan että tämä karkaa käsistä tässä mielessä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

on hyvin perusteltua se että oikeuskanslerin kertomus käsitellään vuosittain perusteellisesti

olen tottunut pitämään sdptä yhteistyöpuolueena ja valtionhoitajapuolueena

ja tässä pitää kuulla kuntalaisia koska se viisaus asuu tietyllä tavalla paikallisella tasolla ja se pitää saada sitoutettua